minusta tämä olisi askel eteenpäin tässä mielessä

arvoisa puhemies

hieman tautologiaa koskien puoltatoista miljoonaa eläkeläistä joiden toimeentulo viimeisten vuosikymmenien varrella on merkittävästi heikentynyt ansiotuloihin nähden

arvoisa puhemies

ja niin kuin täällä on todettu vaikutus valtion kassaan on hyvin minimaalinen koska useimmat meistä eläkeläisistä saavat vaatimattoman eläkkeen erilaisilta eläkeyhdistyksiltä

muun muassa lääkkeiden yleisten kulkuvälineiden lippujen sekä yleishyödyllisten tavaroiden hintojen nousu yleisen arvonlisäveroasteen noustessa tekee monien kansalaistemme kukkaroon syvän loven

kysyn tässä ja nyt

koska hallitus aikoo jos aikoo lopettaa eläkeläisten kurittamisen varsinkin kun eläkeläiset ovat se kansanryhmä joka on ollut luomassa tämän päivän hyvinvointi suomea

toiseksi miksi emme halunneet mennä hallitukseen istuvaan hallitukseen syy oli se että halusimme lopettaa etelä euroopan kriisimaiden tukemisen tavalla joka oli päässyt käyntiin

kreikka oli saanut yhden miljardin

arvoisa puheenjohtaja

arvoisa puhemies

minä olen maksanut sen tietyn prosentin bruttopalkasta jäsenmaksun sillä tapaa että olen maksanut sen nettotulostani

tätä ei voimassa oleva vaalirahoituslaki tunne

ja minä ymmärrän että se että tämän jäsenmaksun saa jatkossa vähentää sitten vuoden verotuksessa on minun mielestäni oikein

päivän tekstiä sivuten rohkenen todeta että ollaan varovaisia tämänkin tyyppisissä asioissa

tähän olisi päästävä

minusta ne olivat erittäin hyviä ja toivon että siinä vaiheessa kun lähdetään käsittelemään tätä uutta lakia ja sen muutoksia nämä puheenvuorot nostetaan esiin

arvoisa puhemies

tässä vuosikymmen sitten ison britannian pääministeri rautarouva thatcher privatisoi ison britannian rautatieliikenteen kokonaisuudessaan

olen joskus sanonut tässä salissa kun olen huomannut ainakin omassa maakunnassani että koko sivun ilmoitus maksaa saajalleen saman verran kuin minulle joku kolmasosaneljäsosa lehdestä että olisiko mahdollista että tarkastavalla viranomaisella olisi oikeus päästä katsomaan median maksuja

kuinkas kävikään

yksityinen piti sitä hetken aikaa otti pienet sievoiset voitot myi edelleen näin kävi pari kolme kertaa ja kun kymmenkunta vuotta kului iso britannia englanti osti rautatiet takaisin yksityiseltä ja rautatieverkoston ja kaluston kunnossapito tuli maksamaan enemmän kuin alkuperäisessä kaupassa iso britannia hyötyi

minäkin sain tänään laskun maakuntalehdestä tulevista mainoksista ja meinaan maksaa kerralla pois

nythän peruskunnissa ainakin keskeisessä suomessa työttömyys lisääntyy mikä tarkoittaa sitä että verotulot vähenevät

jos kaikilla medioilla tvllä radiolla ja sanomalehdistöllä ja vähän muillakin on tietokoneet joiden avulla he laskuttavat meitä samalla tavalla he voisivat todeta esimerkiksi paljonko k

haluan lausua tämän vanhan totuuden kaikille hallituspuolueiden edustajille että olkaa varovaisia kun rupeatte yksityistämään suomen kansalaisten omistamaa omaisuutta

tuupaisen laskut tulevan syksyn kunnallisvaaleissa ovat ja lähettää sen liuskan tarkastavalle viranomaiselle jos hän sitä haluaa

herää kysymys voisiko tässä tilanteessa kun kunnissa on paljon tehtäviä talouden vakauttamiseksi ja ministeriössä on paljon tehtäviä saman asian suhteen arvoisa valtiovarainministeri viedä terveisiä hallitustovereille kavereille ystäville että tämä niin sanottu kuntarakenneuudistus siirrettäisiin tulevalle hallituskaudelle

tämä tietysti tarkoittaa sitä että pitäisi lakia muuttaa

arvoisa puhemies

minulle sopii kaikki

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen pääjohtaja hyssälän ja johtaja helena pesolan toimintaan

olen saanut pikaisesti tutustua altian viime vuoden toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ja olen sitä mieltä että yhtiö ei ole myyntikunnossa

valtiovarainvaliokunnassa todellakin keskusteltiin tästä altia asiasta erittäin pitkällisesti ja ilmoitan tässä ja nyt että perussuomalaisten valtiovarainvaliokuntaryhmä yksimielisesti vastusti altian myyntiä

kelan valtuutetut pitävät välttämättömänä että kelan palveluverkko säilyy koko maan kattavana ja tarjoaa fyysiset palvelut kansalaisille koko maassa tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta

olisiko oikein että näihin sijoitettaisiin rahaa saataisiin työttömille töitä

molemmat panostukset ovat varmaan paikallaan

arvoisa puhemies

eli tähän järjestöön kuuluvat parturi kampaajat eivät tee pimeätä työtä

edustaja kari rajamäki otti esille harmaan talouden ja kun minä erinäisistä syistä ennen vaaleja monessa yhteydessä korostin että harmaa talous on saatava kitkettyä suomesta niin päätin tässä jonkun sanasen sanoa

edelleen komppaan edustaja zyskowiczia siinä että kyllähän tässä melkoista sekaannusta on nyt emäpuolueitten ja sen erilaisten alaosastojen ja nuorisojärjestöjen välillä siitä ei pääse mihinkään

minulle on kerrottu että tienpätkän pohjaaminen ja asfaltointi maksaa noin miljoona euroa mutta se olisi erittäin tarpeellista koska tällä tienpätkällä ajelee päivittäin kymmeniä turverekka autoja ja kiitolinjan autoja

arvoisa puhemies

toinen asia arvoisa ministeri

arvoisa puhemies

kysyn teiltä kontrolloiko kukaan nuorisojärjestöjen edellisen vuoden tilinpäätöksiä vertaako toimintakertomusta tuloslaskelman taseeseen vai uskotaanko siinä pelkästään tiettyjä asioita

tämä sai erittäin suuren huomion mediassa radio televisio lehdet että näin hän on toivonut ja näin hän on myöskin toivonut tapahtuvan

kysymys kuuluu

tässä salissa arvoisat edustajat arvoisa herra puhemies on henkilö joka on vähin äänin tehnyt merkittävästi suuremman työn koskien henkilökohtaista palkkaansa

minusta nämä miljoonat eurot eivät riitä summan pitää olla jatkossa merkittävästi suurempi

täällä esimerkiksi edustaja rossi antoi minun mielestäni kohtuullisen hyviä eväitä

mutta varsinaisen puheenvuoron pyysin siksi ja nimenomaan edustaja rossiin viitaten että ei meidän välttämättä tarvitse ensi vuonna eikä tulevina vuosina leikata budjetista mitään kunhan laitetaan harmaa talous kuntoon tässä maassa

arvoisa puhemies

osa nurisee

eniten ääniä saaneen

aikooko hallitus tehdä ja jos aikoo niin mitä työttömien ja pitkäaikaistyöttömien hyväksi

arvoisa puhemies

tässä on monessa puheenvuorossa otettu kantaa niin yleisradion tv puoleen kuin normaaliradionkin ohjelmaan ja minulle on kerrottu keskisestä suomesta että kesäaikana on liian paljon uusintoja ja se koskee kaikkia ikäluokkia

sevon sanoo sitten vain s

nyt kun edustan tässä salissa iäkkäitä kansalaisia myös meiltä eläkeläisiltä on tullut monenlaisia toiveita heräsi ajatus että jos halutaan selvittää mitä me eläkeläiset haluamme katsoa televisiosta tai kuunnella radiosta niin onko mahdotonta kun kuitenkin radiossa on viestintäjohtajaa ja assistenttia että tutkittaisiin asia

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma ei

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

urheilua entisenä urheilumiehenä minusta on kohtuullisen paljon mutta sitäkin voisi pikkasen vielä lisätä

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma

arvoisa puhemies

en ole tämän alan minkäänlainen asiantuntija mutta kun ajattelee tämmöisellä tavanomaisella kaupunkilaisjärjellä niin jotainhan tässä pitää muutosta tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä keskustelu tänään tässä salissa näyttää rönsyilevän

minultakin ovat useat kyselleet viime viikkojen aikana mistä te perussuomalaiset otatte rahaa näihin menojen lisäyksiin joita viimeksi tänään olemme tässä esittämässä

heinäluoma heinäluoma ei halua

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

hallitusohjelmassa puhutaan eläinsuojeluvirkamiehen viran perustamisesta

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma ei

sinänsä tärkeä asia mutta missä viipyy maaliskuussa tekemäni ja ryhmän allekirjoittama talousarvioaloite vammaisvaltuutetun viran perustamisesta

arvoisa puhemies

tuli mieleen onko teknisesti mahdollista palauttaa tämä asia uuteen valmisteluun valiokuntaan ja ottaa täältä salista asiantuntijoita kuultavaksi

heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma

minusta heidän käsityksensä pitäisi viedä läpi tässä asiassa

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

arvoisa puhemies

tällainen esitys

hallituksen kehysohjelmassa siirretään kuntien lakisääteisiä tehtäviä valtiolle yhden miljardin edestä hyvä niin mutta samalla valtio leikkaa peruskuntien valtionosuuksia samalla miljardilla

heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

arvoisa puhemies

edustaja kivelä tässä joku aika sitten puheenvuorossaan sivusi ja vaati vammaisvaltuutetun viran perustamista

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

muistini mukaan tein kaksi vuotta sitten tästä asiasta lakialoitteen ja eri puolueista noin parikymmentä henkilöä sen allekirjoitti mutta mitään ei ole kuulunut

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

arvoisa puhemies

mielestäni tässä salissa on kaikki oleellinen jo sanottu mutta haluan kompata edustaja rossia siinä että äänestysvilkkaus suurissa vaalipiireissä vähenee koko ajan

heinäluoma heinäluoma heinäluoma heinäluoma

tämä istuisi samaan sarjaan kun meillä on nyt lapsiasiavaltuutettu tasa arvovaltuutettu ja vähemmistövaltuutettu